eli silloin ne toimet joita tämä hallitus tekee pyritään saamaan maaliin ja todentamaan tässä kokonaisuudessa

tosiasia kuitenkin on se että jos me emme saa suomen taloutta kuntoon eli valtiontaloutta sopeutettua työllisyystilannetta parannettua tai näitä rakenteellisia uudistuksia tehtyä niin silloin valitettavasti tämä leikkausten kierre jatkuu

arvoisa puhemies

ehkä ensin kiitos idean isälle siitä että käytiin pääministerin tiedonannon pohjalta keskustelua

itse asiassa silloin se kiitos kuuluu ei niinkään pääministerille vaan puhemiehelle jonka ehdotuksesta tämä keskustelu lähti liikkeelle

minulla oli viime viikolla mahdollisuus keskustella näistä kokonaisuuksista saksan liittokanslerin tanskan pääministerin ranskan pääministerin ja ranskan presidentin kanssa

minulla oli eilen mahdollisuus kiertää maakuntaa satakunnassa keskustelemassa muun muassa tvo päätöksestä ja huomenna tulen olemaan lontoossa ja tapaan siellä britannian pääministerin

toinen huomio tänään on se että aika monet meistä ovat haikailleet uuden nokian tai uuden nousun perään tässä viime vuosien varrella ja uskon että se keskustelu mikä meillä tänään oli luo sitä kehikkoa sille uudelle nousulle ja uudelle nokialle mutta se liittyy nimenomaan biotalouteen ja cleantechiin

minusta ihan selvästi oli ilmassa henkeä siitä että meidän pitää katsoa tätä kokonaisuutta energian ilmaston talouden työn ja turvallisuuden näkökulmasta

johtopäätös numero yksi me tarvitsemme enemmän markkinaehtoisia energiapoliittisia investointeja tähän maahan ja toivottavasti esimerkiksi turpeeseen ja hakkeeseen liittyvä takinkäännös tai käännös tänään on oikeansuuntainen

numero neljä meidän on vähennettävä energian tuontia ja sitä kautta lisättävä omavaraisuutta ja sitä kautta parannettava meidän vientituonti tasettamme

kolme huomiota tästä käydystä keskustelusta

haluaisin kiittää edustajia ja erityisesti ulkoasiainvaliokuntaa sen jäseniä puolustusasiainvaliokuntaa ja lakivaliokuntaa hyvästä keskustelusta ja hyvistä mietinnöistä

numero viisi me tarvitsemme lisää uusiutuvaa energiaa kuten monessa puheenvuorossa todettiin

tulkitsen sen siten että saamme atalanta operaatiolle vahvan tuen mutta tiettyjä duubioita on ja se duubio liittyy nimenomaan tilanteeseen jossa merirosvo otetaan kiinni

haluaisin kuitenkin ensin korostaa että tämän operaation päätehtävähän ei ole merirosvojen kiinniottaminen vaan ruokakuljetusten turvaaminen

minä uskon että nämä kahdeksan tavoitetta jotka tuossa äsken esitin eivät sinänsä ole ristiriidassa sen keskustelun kanssa mikä meillä tänään oli

minä uskon että ne ovat tavoitteita jotka kaikki pystyvät tavalla tai toisella jakamaan mutta tapa jolla me sitten toteutamme nämä tavoitteet on eri asia

jos joutuisimme sellaiseen tilanteeseen että merirosvo otetaan kiinni niin on erittäin epätodennäköistä että hänet tuodaan suomeen tuomittavaksi

uskon että sekä se keskustelu mikä meillä tänään on ollut energia ja ilmastopolitiikasta että se parlamentaarinen energiapoliittinen ohjelma joka on rakennettu ministeri vapaavuoren johdolla tulevat viemään meidät kohti uudentyyppistä energiapolitiikkaa

tässäkin keskustelussa huomasi hyvin miten niitä taloudellisia instrumentteja voidaan käyttää ja meillä on tietyillä tahoilla erilaisia näkemyksiä siitä miten se pitää tehdä

minun mielestäni edustaja kumpula natri osui asian ytimeen kun nosti esille kysymyksen siitä mihinkä suuntaan eu on menossa onko se menossa eriytyvään päin

kaikista tärkeintä tässä on totta kai se että suomi on näissäkin kysymyksissä

eussa on aina ollut eriytymistä on satoja direktiivejä asetuksia ja poikkeamia eri maille mutta on olemassa oikeastaan yksi ydin ja se on se ydin jonka muodostavat ne maat jotka tällä hetkellä ovat euroryhmässä ja ne maat jotka tulevaisuudessa pyrkivät euroryhmään

kiitoksia on pääministeri stubb keskustelu on päättynyt

jos laiva purjehtii suomen lipun alaisuudessa somalian rannikolla riippumatta siitä olemmeko mukana tässä operaatiossa vai ei niin teoreettinen mahdollisuus sille että merirosvo tuodaan tänne on olemassa

asiaa loppuunkäsitelty a

jossain vaiheessa meille voi tulla tarkan euron paikka ja vaikeakin paikka tehdä päätös siitä millä tavalla sitä euroa pitää loppupelissä kehittää

perussuomalaisten edustajille toteaisin että tämän saksa casen esiintuominen tässä yhteydessä on omenoiden ja appelsiinien vertaamista koska nämä merirosvot eivät olleet korostan eivät olleet atalanta operaation pidättämiä

itse olen vahvasti sitä mieltä että euron kautta me olemme saaneet enemmän vaikutusvaltaa talouspolitiikassa ja ulkopolitiikassa kuin mitä meillä koskaan aikaisemmin historiamme aikana on ollut

kymmenen epäiltyä merirosvoa se on ihan saksan itsensä päätettävissä riippumatta osallistumisesta atalanta operaatioon minne ne tässä tapauksessa vietiin

jäi kuva edustajien puheenvuoroista että tämä operaatio on tärkeä koulutusnäkökulmasta tämä operaatio on tärkeä kokemusnäkökulmasta ja tämä operaatio on tärkeä myös siitä näkökulmasta että olemme mukana eu operaatiossa ja näinhän se on

koko tässä operaatiossa operaatiokomentajalla on keskeinen rooli sekä kiinniotossa pidätyksessä siirrossa oikeudenkäyntiin ja myös vapauttamisessa

halusin vielä tässä lopuksi todeta että ei ole vielä yhtään sellaista tilannetta ollut jossa maan sota aluksen perusteella on siirretty johonkin maahan tuomittavaksi

sen halusin vielä tässä alleviivata

minä ymmärrän että tämän ruanda casen arvet ovat syvät ja aivan varmasti oikeutetusti mutta tässä atalanta operaatiossa ei ole siitä kyse

arvoisa rouva puhemies

zyskowicz tuossa totesi että tämä asia tehdään selväksi ja nostetaan esille niillä verukkeilla ja lisäyksillä joita ulkoasiainvaliokunta on omassa lausunnossaan tehnyt

minun mielestäni on ollut värikästä ja hyvääkin debattia suomen valtiontaloudesta finanssipolitiikasta talouspolitiikasta ja sitten erityisesti tänään vaihtoehtobudjeteista ja haluan sanoa ihan suoraan että olen kiitollinen niistä ehdotuksista joita oppositio on pistänyt pöytään

ja kyllä niin kuin edustaja kiuru tuossa lopussa totesi se on ilman muuta selvää että hallituksella on huomattavasti vahvempi koneisto käytettävänään eli virkakunta kun näitä rakennetaan

tätäkin taustaa vasten minun mielestäni sitä työtä mitä oppositio on tehnyt pitää arvostaa ja kukaan ei voinutkaan odottaa että ne olisivat olleet samanlaisia saati että hallitus olisi sitten ollut niistä samaa mieltä

hyvän kolmituntisen keskustelun päätteeksi viisi huomiota joissa kaksi konkreettista vastausta yksi tilannearvio ja kaksi pohdintaa tulevaisuuteen

minä luulen kanssa ja tässä on sellainen niin kuin tuomas kyrön mielensäpahoittaja molemmin puolin salia ja tästä saisi ihan varmasti hyvän sarjakuvan

kolme huomiota joista ensimmäinen liittyy tähän konsensuskeskusteluun siitä kumpi irtaantui ja kumpi ei

paradoksi tässä tietysti on se että ne puolueet jotka haluavat vahvaa ulkopoliittista toimintaa tasavallan presidentille eivät huomioi sitä että hän myös seisoo sataprosenttisesti tämän selonteon takana kun taas ne puolueet jotka haluavat ehkä heikomman presidentin nostavat esille sen että kyllähän tässä on tasavallan presidenttikin mukana

pyrimme myös työelämän tasa arvoon ja sitä kautta ehkä sitten myös kyseiselle henkilölle parempaa eläkettä parempaa ostovoimaa ja samalla korkeampaa työllisyysastetta

silloin me joudumme katsomaan miten ulkomaailma tulkitsee meidän talouspolitiikkaa finanssipolitiikkaa

se mikä tässä linjassa on uutta on se että meidän tämän päivän ulkopolitiikassamme ei ole minkään näköistä asennevammaa

ehkä tämä kotihoidon tuki ratkaisumallina näyttää vähän vaikealta mutta sen kohdennetut sekä tasa arvo että taloudelliset vaikutukset toivottavasti kestävät pitkässä juoksussa päivänvalon

tippuuko meillä yksi a pysyykö sama

sen takia me olemme valmiita kirjaamaan nato jäsenyyden myönteisiä puolia ja ehkä myös nato jäsenyyden vaikeimpia puolia

tässä on hirveän tärkeää nähdä että me olemme valitettavasti ajautuneet suomessa vähän tällaiseen negatiiviseen kierteeseen ja itsekin olen tähän syyllinen eli me puhumme siitä että suomi on euroopan sairas talous

myönnän myös että se päätös joka sitten loppupelissä syntyi ei ole välttämättä selkeä eikä veroteknisesti täydellinen mutta itse ajattelisin sitä kuitenkin niin että kaikista tärkeintä on se lapsi tai se perhe siinä keskiössä

kyllä minä uskon että meillä on kriisitietoisuus tällä hetkellä ihan tapissa mutta toivottavasti pääsemme kääntymään jotta ulospäin voimme todenmukaisesti todeta eri tarinaa

se eilisen kehyspäätöksen kokonaisuus koulutuksen ja tutkimuksen osalta muodostuu kolmesta asiasta joista ensimmäinen on se että koulutuksesta ja tutkimuksesta ei leikattu lisää

toinen paine joka meillä on on sisäinen paine

siinä on toki lainsäädännön paine ja muu mutta mehän lähdemme totta kai hallitusohjelmasta ja siinä meillä on tavoitteena julkisen talouden tasapainottaminen työllisyystilanteen parantaminen ja rakenteelliset uudistukset

toinen oli se että indeksijäädytyksistä koituneet

arvoisa puhemies

siihen liittyy velkaantumisen taittuminen ja me olemme parhaan tietomme mukaisesti virkamiesasiantuntemukseen nojautuen tehneet tämän budjetin joka seuraa ja noudattaa hallitusohjelmaa velkaantumisen taittamisen kohdalla

silti me maalaamme hirveän usein kuvaa suomessa että nato on se iso paha amerikka tai vastaavaa

kuten edustaja hyvin tietää meidän tavoitteenamme on mahdollisimman laaja energiapaletti joka pitää sisällään uusiutuvaa energiaa kotimaista ja ulkomaista se pitää sisällään fossiilista energiaa se pitää sisällään myös ydinener giaa

sen takia me käymme avointa ja mielestäni myös rehellistä nato keskustelua

sama homma

minä tiedän että me käymme paljon tätä teoreettistakin keskustelua että näin sanoo akateeminen professori ja asiantuntija ja arvostan suuresti mutta ehkä se realiteetti jolla sitten virkamies ja hallitus valmistelevat sen ei aina osu sen kanssa ihan yksi yhteen

viimeinen yleishuomio liittyy ihan käytännön työhön ja se on se että unohdamme usein että on olemassa natovenäjä neuvosto

se on erittäin epätodennäköistä

sen takia myös euroopan unionin tasolla käytävä energiapolitiikka ja sen muovautuminen sekä energialähteet että sitten ne verkot joilla energiaa viedään eteenpäin on erittäin tärkeä kysymys tulevaisuudelle

salolainen tuossa totesi kriisin paikoin ei aina toimi hyvin

sdpllä todellakin on kolme entistä valtiovarainministeriä jotka tietävät hyvin miten raskas tämä prosessi on ja miten paljon yritetään sieltä löytää ja saada enemmän vipuvoimaa

ne ovat uudelleen kohdennettavaa rahaa koulutukseen

valitettavasti se keskustelu lähtee liikkeelle natovenäjä kokouksella korfussa kolme tuntia ennen kuin me edes pääsemme saliin mukaan siihen keskusteluun

toinen kokonaisuus ja realiteetti johonka me panostamme kaikki nyt edustaja uotila jos voin nyökätä täältä kyllä on työpaikat ja kasvu ilman muuta

meidän turvallisuuspoliittisessa intressissämme ei ole se että jättäydymme salien ulkopuolelle sen takia olemme myös valmiita tekemään läheistä yhteistyötä naton kanssa ilman minkään näköistä asennevammaa

työllistäminen ei ole myöskään kehittynyt toivotulla tavalla ja siihen joudutaan hakemaan ratkaisuja ei vähintään seuraavan hallituksen aikana

suomi ei tämän hallituskauden aikana hae jäsenyyttä mitään sen selkeämpää viestiä ei ole ulos annettu

kun olemme kilpailukykyinen maa me saamme viennin vetämään

ensimmäinen asia jota ei kannata unohtaa ja joka on erittäin tärkeä myös ennaltaehkäisypuolella ja johonka ministeri huovinen ja ministeri räty tuossa viittasivat on sosiaalihuoltolaki

kun työpaikat lähtevät nousuun me saamme verotuloja ja kun saamme verotuloja meidän hyvinvointiyhteiskunta säilyy

sillä tulee myös olemaan vaikutusta kun pyritään vähentämään eriarvoisuutta ja lisäämään tasa arvoa oikeudenmukaista yhteiskuntaa

valitettavasti me emme voi katsoa tätä toista kautta eli me emme voi tässä tilanteessa uskoa siihen tulokulmaan että säästöt luovat kasvua

kyllä me tiedostamme sen ja kyllä tässä on vaikeita arvovalintoja mutta valitettavasti niitä on tehtävä tässä taloudellisessa tilanteessa ja toivon että voin tulla kolmen vuoden päästä kertomaan eri tarinaa myös esimerkiksi jakovarasta

edustaja viitanen täällä on ollut aika paljon pyyntöjä siitä että me käyttäytyisimme toisiamme kohtaan arvokkaasti tässä salissa ja minä toivon että me voimme sen myös tulevaisuudessa tehdä vaikka totta kai tässä on vähän kuumaa

mutta kuten totesin hallituksen valinta tässä on se että meillä ei ole varaa tällä hetkellä elvyttää ja valitettavasti elvytys ei ole se asia joka luo meille kasvua

antaisin vastauksen kolmeen esitettyyn kysymykseen

ensimmäinen oli ed

veroasteesta on käyty paljon vilkastakin keskustelua tänään salissa

voimme kuitenkin todeta sen että suomella on yksi maailman korkeimmista veroasteista jos katsomme verrokkimaita

nyt on kuitenkin havaittavissa ja tämä on tapahtunut sen jälkeen kun selonteko julkaistiin selvää liennytystä esimerkiksi yhdysvaltojen ja venäjän välillä

viimeinen huomio ed

nato tänä päivänä ei ole yhdessäkään kriisinhallintatoimessa ilman ykn valtuutusta ilman ykn valtuutusta ei yhdessäkään

ja kuten tuossa pääministeri ja ulkoministeri totesivat niin ne veronkevennykset jotka me teemme vaikkapa työtulovähennyksen kautta painotetaan erityisesti pieni ja keskituloisille

vientivetoisesta kasvusta oli paljon puhetta muun muassa edustaja rinne ja edustaja lindtman puhuivat tästä